arvoisa puhemies

näitä toimenpiteitä säästöliekillä elävät kunnat todella nyt odottavat koska vielä keväällä näiden sääntöjen ja säästöjen hakemisessa oltiin vasta puolitiessä eikä tehtävien karsiminen tuntunut sujuvan millään

esimerkiksi sosiaali ja terveystoimen puolella on monia sellaisia tehtäväkokonaisuuksia joissa on aivan liian tarkasti määritelty esimerkiksi henkilömäärät joita kunnalla tulee olla taikka toimintatavat joilla jokin asia pitää hoitaa

esimerkiksi saksassa tällainen järjestelmä tai vastaavanlainen on ollut olemassa jo pitkään ja siellä se on aiheuttanut muun muassa sen että on tullut tällainen minitöiden järjestelmä

eli malli on kyllä edistänyt työllisyyttä mutta kriitikoiden mukaan pienituloiset eivät ole päässeet mukaan talouskasvuun tai nauttimaan siitä vaan ovat jääneet pysyvästi matalasti palkattujen töiden loukkuun

kun kunnat joutuvat tekemään säästöjä ne ovat sidottuja näihin määräyksiin eikä niillä ole mahdollisuuksia hakea uusia luovia ratkaisuja ilman että ne rikkovat lakia

onko teillä arviota siitä kuinka paljon me saamme uusia ihmisiä työelämään tätä kautta ja kuinka me voimme estää sen että he eivät pysyvästi jää matalapalkattujen töiden loukkuun

esimerkiksi masennuspotilaat saavat edelleen vain pillereitä ja pitkän sairausloman vaikka heidät kannattaisi saada työelämään edes osa aikaisesti mahdollisimman pian

pidän tärkeänä että hallitusohjelmaan on otettu myös muutamia sellaisia infrahankkeita jotka suoraan luovat edellytyksiä yrityksille satsata uusiin työpaikkoihin ja talouden kasvuun

ihmettelen tänään debatissa kuultuja puheenvuoroja joissa on haluttu rakentaa jonkinlaista vastakkainasettelua pääkaupunkiseudun ja maakuntien välille siitä mitkä alueet ovat saaneet rahoitusta ja mitkä eivät

pitää muistaa että metropolialue joka rahaa nyt tässä paketissa sai kuitenkin tuottaa jo nyt kolmanneksen koko maan bruttokansantuotteesta ja alue vain kasvaa ja työllistää lisää ihmisiä koko ajan

arvoisa herra puhemies

kyse on musiikintekijöistä ja muista luovan alan toimijoista jotka voivat esimerkiksi ruotsissa tulouttaa jo nyt omat tekijänoikeustulonsa suoraan määräysvallassaan olevalle yritykselle mutta näin ei voida tehdä meillä

lainmuutos mahdollistaisi musiikintekijöiden investoimisen kasvuun uusien ihmisten palkkaamiseen sekä tulojen tasaamiseen nykyistä oikeudenmukaisemmin eri vuosien kesken

arvoisa puhemies

uudesta kasvustahan tässä hallitusohjelmassa nimenomaan oli kyse

neljä tasoa nykytekniikan aikakautena on jo pitkään ollut aikansa elänyt

edustaja heikkilää koska edustaa kymäläinen on poissa ja täällä ei anneta vastaa

jatkossa henkilöstöä ja puolustusmäärärahoja on yksinkertaisesti kyettävä liikuttelemaan joustavammin ja ketterämmin niihin avaintoimintoihin joissa niitä kulloinkin tarvitaan

perussuomalaisten tekemässä välikysymyksessä arvostellaan kovin sanoin puolustusvoimauudistuksen valmistelua parlamentaariselta pohjalta

tähän voi vain todeta että suomalaisten kannalta tärkeintä on ollut toteuttaa uudistus joka perustuu ammattisotilaiden eikä eri puolilta suomea valittujen poliitikoiden näkemykseen siitä millä tavoin suomalaisia jatkossa puolustetaan

fokus on ollut nimenomaan puolustusvoimien ydintehtävissä

suomen puolustamisessa viranomaisten tukemisessa ja kansainvälisessä kriisinhallinnassa sekä siinä että nimenomaan näissä tehtävissä onnistutaan mahdollisimman hyvin

puolustusvoimien tuottavuutta on vaikea laadullisesti mitata mutta selvää on että ydintoimintoja tekeville perusyksiköille tulee suunnata jatkossa riittävät resurssit

yksiköitä kouluttavat asevelvolliset ovat samalla uskottavaa puolustusta ylläpitäviä kriisiajan eli sodan ajan joukkoja niin meri maa kuin ilmavoimissakin

kriisissä tarvittavan joukkokokonaisuuden koulutettuine henkilöineen sekä hyvine varusteineen aseineen ja viestintävälineineen tulee olla puolustuskyvyn kehittämisen ykkösperuste

arvoisa puhemies

vaikka aluepolitiikka ei ole ollut eikä sen tule ollakaan uudistuksen keskeisenä motiivina on muutosten myötä irtisanottavasta henkilöstöstä huolehdittava hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti

erityisesti näin on toimittava sellaisilla paikkakunnilla kuin pohjois karjala jossa mahdollisen taloustaantuman seuraukset ovat todennäköisesti kovia ilman tätä uudistustakin ja jossa esimerkiksi perloksen laajat irtisanomiset muutaman vuoden takaa ovat vielä tuoreessa muistissa

irtisanottavien henkilöiden uudelleenkoulutuksesta ja työllistymisestä on huolehdittava eikä ihmisiä saa jättää tyhjän päälle koska kokemuksesta tiedämme että jo muutaman kuukauden toimettomuus voi johtaa syrjäytymiskierteeseen josta on pitkän ajan kulumisen jälkeen vaikea enää löytää ulospääsytietä

tuoreista tutkimuksista käy ilmi että kansalaistemme tärkein arvo on edelleen turvallisuuden tunne ja että myös maanpuolustustahto on korkealla

tärkein arvo on siis turvallisuus eikä esimerkiksi oma kotivaruskunta tai edes omalla kielellä annettava koulutus tai alueellinen tasa arvo

kynnyksen ylläpidossa on puolustushallinnolla keskeinen osuus mutta on muistettava että sotilaallinen maanpuolustus on vain osa kokonaisturvallisuutta

vain toteuttamalla mahdollisimman pikaisesti hallituksen esittämän ja puolustusvoimien pitkään harkitseman uudistuksen voimme vielä ehtiä pitämään ennalta ehkäisevän kynnyksen nykytasolla

ainoaksi avoimeksi kysymykseksi tässä ja lähivuosina nähtävässä tilanteessa jää vain se riittääkö nyt esitetty muutos vai olemmeko jo muutaman vuoden kuluttua uusien uudistusten ja leikkausten tiellä

arvoisa puhemies

esimerkiksi akava on esittänyt äskettäin että pitkään työttömänä ollut henkilö voitaisiin palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteluja

kysyisin työministeri ihalaiselta

mitkä puolueet siellä sitten ovatkaan on aivan normaalia ja odotettavissa että näitä töitä mitä tällä hetkellä istuva hallitus on aloittanut tulee jatkaa ja siinä mielessä olen todella hyvilläni siitä että stubb on aktiivinen ja haluaa katsoa eteenpäin vielä keväänkin asioita

arvoisa puhemies

esimerkiksi meidän suomalaisella tekstiiliteollisuudellamme olisi todella hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä jos me ymmärtäisimme tämän kansainvälistymisosaamisen ja markkinoinnin arvon

kysyisin opetusministeriltä

tulevaisuudessa meillä kuitenkin on yhä enemmän sellaisia työntekijöitä jotka haluaisivat hoitaa omia ikääntyviä vanhempiaan kotona oman työnsä ohella

onko valtion budjetissa varattu rahaa sellaisten käytäntöjen kehittämiseen että työelämän joustavuus ihmisen kaikissa elämänvaiheissa onnistuisi nykyistä paremmin

osa aikaeläkehän on antanut eläkeikää lähestyvälle työntekijälle joustavan mahdollisuuden keventää työpanostaan siirtymällä kokoaikatyöstä osa aikatyöhön

osa aikaeläkejärjestelmää on kuitenkin kritisoitu siitä että se tulee kalliiksi yhteiskunnalle ja että se ei todellisuudessa pidä ihmisiä työelämässä yhtään sen pidempään kuin mitä he siellä muutenkin olisivat

miten aiotte uudistaa osa aikaeläkkeen mahdollisuuksia

arvoisa herra puhemies

monissa näistä kunnista ikäihmisten määrä suhteessa työikäisten määrään kasvaa todella voimakkaasti ja se tarkoittaa että esimerkiksi hoivapalveluiden tarve kasvaa mutta vastaavasti niitä rahoittamassa on yhä pienempi määrä työssä käyviä ihmisiä

jos jotain ei tehdä ja pian suomalaiset hangosta utsjoelle tulevat olemaan todella eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden sen suhteen mitä palveluita ja miten korkeilla veroprosenteilla heillä on käytettävissään

itse näen asian niin että parhaat mahdolliset ratkaisut eivät synny ylhäältä alas sanelemalla vaan kuntien päättäjät itse yhteistyössä asukkaidensa kanssa ovat kaikkein ratkaisevimmassa asemassa

heidän itse tulee nähdä ne erilaiset kehityskaaret ja skenaariot joita omalla kunnalla on sekä hakea ne vaihtoehtoiset ratkaisut joilla asukkaiden palvelut voidaan turvata

varsinkin aivan pienten kuntien kohdalla ratkaisu voi olla kuntaliitos mutta selvää on että kahta tai kolmea kriisikuntaa yhteen lyömällä ei löydy menestyksen avaimia

pitää myös muistaa että suuri osa kuntien tuottamista palveluista kuten terveydenhuolto ja perusopetus ovat hyvin työvoimaintensiivisiä palveluita joissa kuntaliitos ei edes toisi mitään lisäarvoa

erityisen keskeistä on pohtia sitä mitkä tehtävät itse asiassa edes ovat kuntien vastuulla tulevaisuudessa ja mitkä taas valtion tai vaikkapa yksilön vastuulla

kun tämä laki jo ilman henkilöstömitoitusta tulee koko maan tasolla maksamaan satoja miljoonia euroja herää kysymys kuka tämän laskun maksaa

arvoisa herra puhemies

haluan vielä nostaa erikseen esiin metropolialueelle esitetyn helsingistä vantaasta espoosta sipoosta ja kauniaisista muodostettavan suurkunnan

pidän erikoisena tällaista ratkaisumallia etenkin kun sekä kaupunkitutkimusta tehneiden asiantuntijoiden että kunnallista demokratiaa tutkineiden asiantuntijoiden mielestä suurkunta ei ratkaisisi metropolialueen keskeisimpiä haasteita kuten alueiden eriarvoistumiseen tai metropolialueen kilpailukykyyn liittyviä ongelmia

länsimaiden menestyksekkäimmät metropolit kuten lontoo pariisi ja amsterdam ovat rakentuneet dynaamisen verkostomaisen yhteistyön varaan eivätkä tällaisen megasuuren kuntaliitoksen varaan

kun rakennetyöryhmä on nyt lähtenyt esittelemään selvitystään aluekierroksilla erityisen tärkeää on tarkalla korvalla kuunnella kuntien esittämiä vaihtoehtoisia malleja oman alueensa kehittämisessä

kokoomuksen arvomaailmassa eritoten valinnanvapaus on jo arvo sinällään koska se tuo halun myös vapauden kanssa käsi kädessä kulkevaan vastuunottoon

suuressa muutoksessa tärkeintä on johtajien suunnan näyttämisen lisäksi antaa ihmisten itse oivaltaa muutoksen tarve ja olla itse löytämässä siihen ratkaisuja

näennäiskuuleminen ja sanelupolitiikka eivät palvelisi ketään

olen samaa mieltä kuin esimerkiksi edustaja korhonen äsken että yleinen asevelvollisuus on yleinen yhteiskunnallinen keskustelun aihe

ja kun olemme puhuneet tästä nuorten syrjäytymisestä täällä tänäänkin useaan otteeseen niin varusmiespalveluksella on siellä merkittävä rooli

olen samaa mieltä kuin esimerkiksi edustaja eestilä täällä että on erittäin hyvä että hallitus on tehnyt linjauksen tästä määräävän markkina aseman käytöstä s ja k ryhmän osalta

miten suomi aikoo pitää eteläisen suomen erityistuen kun sen pitäisi päättyä ensi vuonna

sitten toinen kysymys koskee ruuan hävikkiä

suurin hävikin paikkahan ovat kotitaloudet missä ruokaa menee hukkaan mutta myöskin elintarviketeollisuuden hävikki on suurta

kuitenkin meillä on esimerkiksi avustusjärjestöjä jotka haluaisivat jakaa tätä ruokaa ja he usein kohtaavat aika negatiivisen asenteen kauppiaiden taholta

avoimelle kansainväliselle ja tulevaisuudenuskoiselle suomelle vai suomelle joka haluaa vetäytyä taantua ja sulkea rajansa

onneksi vastaus oli suomen kannalta positiivinen

me voimme myös jatkossa asua avoimessa kansainvälistä kauppaa käyvässä maassa sekä olla osa eurooppaa joka katsoo positiivisesti tulevaisuuteen kaikesta huolimatta

hallitusohjelmalla tavoiteltava suomi on yhteiskunta joka perustuu vastuunkannolle ahkeruudelle työn ja yrittäjyyden kunnioittamiselle sekä mahdollisuuksien tasa arvolle

arvot yksinään eivät kuitenkaan riitä

on äärimmäisen tärkeätä ymmärtää nimenomaan valtion rooli ja politiikan keinot tutkimus ja kehitystoiminnassa ulkomaisen investointihalukkuuden lisäämisessä sekä innovaatiorahoituksessa

hallitusohjelman päämäärätietoiset linjaukset joissa panostetaan kansainvälisen kaupan kehittämiseen ovat juuri niitä toimenpiteitä jotka pystyvät luomaan ennusteita korkeampaa talouskasvua

on myös erinomaista että kokoomuksen linjan mukaisesti on huolehdittu että yhteisöveroa alennetaan ja että huolehditaan siitä ettei palkkatulojen verotus kiristy millään tasolla

hyvät kansainväliset suhteet näkyvä ja tiivis ylikansallinen yhteistyö sekä aktiivinen toiminta kansainvälisen vakauden demokratian ja kehityksen eteen jatkuvat osana suomen ulkopoliittista toimintaa

taloudellisten ulkosuhteiden korostaminen ja erityisesti venäjän nostaminen painopistealueeksi ovat erittäin onnistuneita linjauksia

arvoisa puhemies

on erinomaista että hallitusohjelma on myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ohjelma koska köyhyyden poistaminen on ja sen tuleekin olla kaikkien puolueiden velvollisuus

toimeentulotuen perusosaa korotetaan opintotuki tullaan sitomaan indeksiin ja työttömyysturvaa korotetaan

myös iäkkäät saavat vanhuspalvelulain

lisäksi jatkossa haetaan toimintamalleja joilla pienten lasten vanhemmat ja iäkästä tai sairasta läheistään hoitavat voivat nykyistä joustavammin tehdä lyhyempää työpäivää tai ottaa palkatonta vapaata työstä työnantajan kanssa yhdessä sopimalla

palveluiden kehittäminen nojaa vahvaan kunnalliseen hallintoon ja sen muutokset kuntarakenteeseen ovat osa tärkeää uudistusta

hallitusohjelmassa on kirjaus jonka mukaan vaalikaudella selvitetään tarve metropolialuetta koskevalle erilliselle laille

evästyksenä selvityksen toteuttamiselle haluan tuoda esiin että kehittämisen tulee aina lähteä kaupunkien omista tarpeista ja toiveista

pakkoon perustuva polku on huono polku koska se ei ota huomioon todellisia uudistustarpeita ja koska se toteutetaan yleensä aina sen isoimman kunnan tässä tapauksessa helsingin ehdoilla

arvoisa puhemies

metropolialuetta niin kuin kaikkia muitakin suomen alueita tulee kehittää erityisesti vapaaehtoisen ja verkostomaisen yhteistyön pohjalta jossa haetaan uusia ratkaisuja paitsi palvelujen tuottamiseen myös maankäyttöön asumiseen ja liikenteeseen

arvoisa puhemies

kokonaisuutena tänään esitelty kokoomusjohtoisen hallituksen ohjelma on aivan erinomainen alku kaikille niille hyville ja vastuullisille päätöksille jotka tämä eduskunta yhdessä tulevalla vaalikaudella tulee tekemään

arvoisa puhemies

vähäosaisista on tietenkin kaikissa oloissa pidettävä huolta mutta kovin suuresti ainakaan täysin uusien esimerkiksi vastikkeettomien sosiaalietuuksien kasvattamiseen ei olisi nyt varaa

tuntuu siltä että esimerkiksi arvonlisäveroa ollaan valmiit korottamaan vaikka kuinka monta prosenttiyksikköä ikään kuin kuvitellen että sen tasoa voitaisiin korottaa määrättömästi eikä se vaikuttaisi mitenkään siihen miten paljon ihmiset ostavat tavaroita ja palveluita

onneksi sentään hallituksessa päädyttiin korottamaan arvonlisäveroprosentteja vain yhdellä prosenttiyksiköllä

toinen asia joka todella kummastuttaa verokeskustelussa on suhtautuminen yritysten kilpailukykyyn ja yhteisöverojen tasoon erityisesti niissä keskusteluissa joita julkisuudessa on käyty kovin arvovaltaisiltakin tahoilta

on totta että yhteisövero on vain yksi asia kun puhutaan yritysten kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä mutta se on hyvin tärkeä sellainen

sanotaan että me emme voi käydä verokilpailua naapurimaidemme kanssa mutta ei naapureiden toimia voi täysin huomiottakaan jättää etenkin kun se viron tapauksessa on jo johtanut yritysten pakenemiseen suomesta

minusta on todella sääli suomalaisten yritysten kannalta että tämä viron malli on torpattu täysin ja käytännössä ainoa asiaa esillä pitänyt taho hallituksessa on kokoomus ja erityisesti sen kokoomuslainen elinkeinoministeri jyri häkämies

ihmisillä joilla aikaisemmin oli ostovoimaa ei enää olekaan varaa ostaa esimerkiksi siivouspalveluita tai teettää remontteja kun näiden kustannuksia ei enää voi aiemmassa määrin vähentää verotuksessa

kun muistamme että pienyrittäjän sosiaaliturva on todella heppoinen edelleen ei näiden päätösten jälkeen pidä yllättyä siitä että monien pienyrittäjien elintaso voi romahtaa ja he joutuvat täysin perusturvan varaan